aivan kuten edustaja pirkko ruohonen lerner mainitsi ei voi olla niin että jonkun puolueen asettama virkamiesjohtaja suosii oman puolueensa väkeä ja antaa heille merkittävästi enemmän näkyvyyttä esimerkiksi siltabanderollien paikoissa tai joissain muissa julkisissa rakennuksissa antaa niitä käyttövuoroja heille ja toista puoluetta sitten painetaan piiloon tai ei olla yhteistyökykyisiä

tuli vaan mieleen se että tuossa kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenenä ollessani siellä eräs johtava virkamies jäi eläkkeelle ja häneltä kysyttiin kuinka paljon sinun piti puhua ruotsia tämän virkasi aikana kun kymmeniä vuosia oli virassa

yhtenä totuutena myös kiinnittäisin huomiota siihen että emmehän me voi toki ulkoistaa tätä välittämistä yhteiskunnalle että me luomme kaikennäköisiä tukirakenteita vaan meidän pitäisi jollakin tavalla onnistua saamaan suomalaiset välittämään lähimmäisestään

hyvä niin että tuli mutta eniten ihmettelen sitä missä kuorossa vihreät laulavat kun eivät äänestä oppositiossa hallitusta vastaan

valiokunta katsoo että maahanmuuttajajärjestöjen toiminta tulee turvata siten että ne voivat toteuttaa kotouttamistoimintaa pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti

vielä kolmantena talousarvioesityksenä haluan nostaa esille määrärahan osoittamisen ystävyysseurojen kulttuuriyhteistyön tukemiseksi

saavutus sekin

suomen ruotsin täydellinen osaaminen

siinä mielessä tällainen vaatimus on hiukan aikansa elänyt kun kaupunkien ja joissain valtion viroissa pitää olla tämä kaksikielisyysvaatimus jossa toinen kieli on ruotsi

lähinnä se välittäminen riippumatta siitä onko se oma lapsi olisi hyvä muutos jos sillä palattaisiin sellaiseen aikakauteen jolloin naapurinkin mukulan perään katsottiin

kysymys kuuluukin miten on mahdollista toimia pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti jos jatkuvasti heikennämme kansalaisjärjestöjemme tekemää työtä leikkaamalla niiden toimintaedellytyksiä eri tavoin

seurat rahoittavat toimintansa jäsenmaksuilla

englanti venäjä somalia tai joku muu kiva nykyaikainen kieli

tänä päivänä saa hyvin äkkiä leiman otsaansa jos menee nuorta nuhtelemaan vaikka tupakanpoltosta tai huonosta käytöksestä tai alkoholin juomisesta julkisella paikalla

esimerkiksi arpajaisveron kerääminen ja vastuuttamalla niille sellaisia toimintoja jotka tulisi rahoittaa suoraan valtion budjetista ovat mielestäni hiukan epäeettisiä tekoja

arvoisa puhemies

esimerkiksi kotihoidon tuen jakaminen puoliksi isän ja äidin kesken on perusteluja vaille

ja pienellä henkisellä sparrauksella ja läsnä olemalla rakentavana aikuisena lapsen maailmassa me voimme osoittaa hyvää esimerkkiä siitä miten asiat voisi toisin tehdä

ministeri huovinen tänään täällä perusteli kotihoidon tuen jakamista vanhemmuutta tasataan ja äitien pitää päästä töihin retoriikalla

se on vain kokonaisedullisin vaihtoehto löytää tälle lapselle koti ja siinä mielessä ymmärrät varmaan että tämä on hyvin luonnollinen näkökulma

mutta syy siihen miksi puheenvuoron pyysin oli tämä kun edustaja tynkkynen oletit minun tarkoittavan jotain yhdysvaltain massachusettsin esimerkkiä

yhden havainnon tein työssäni kun aikanaan tuin nuoria ja ennen kaikkea nuoria aikuisia parinkympin molemmin puolin olevia miehiä

mutta tämä perusajatushan nyt on se että ihminen ei tule toimeen sillä tulolla ilman että hän saa sitä tulonsiirtoa jostakin

ei minulla ollut se mielessä

ei äitejä töihin pakottamalla mitään lisätä ei ainakaan vanhemmuuden valinnanvapautta vaan kuntien menoja

nämä nuoret miehet vapautuivat vankilasta tai tulivat päihdehoitojaksosta arkeen jolloin me aloitimme heidän kanssaan työskentelyn

siinä mielessä kyllähän yhteiskunnan täytyy pitää huolta siitä että yhteiskuntarauha säilyy ja turvata hänelle perustoimeentulo ja edellytykset siihen

kun työskentelyssä luottamuksen sai syntymään niin nämä kaikki niin kutsutut kovapintaisetkin kaverit ottivat rajoja vastaan

niissä esimerkeissä on havaittu se että niillä perheillä ja vanhemmilla joilla ei ole halua lapsille antaa sellaista kasvatusta jossa opetetaan näitten eri parisuhdemuotojen samanarvoisuutta vaikka he pitäisivät itse vanhempina sitä lapsilleen vahingollisena jopa ei ole mitään keinoa estää sitä

onhan tämä yksi keskeisiä vaaliteemojamme siinä että me emme halua luotottaa niitä maita jotka eivät kykene talouttaan hoitamaan saati velkojaan takaisin maksamaan

heille pystyi määrittelemään rajat miten kotona asutaan miten ja milloin mennään minnekin eikä siitä tullut minkään näköinen pakkopaitatunne

he ovat yrittäneet sitä mutta tietysti oikeuslaitokset eivät ota niitä käsittelyyn koska kysymys on nimenomaan siitä että tämä kaikille tuotetaan samansisältöisenä sen jälkeen yhteiskunnassa lapsille niin varhaiskasvatuksen kuin koulunkin kautta

väitänkin että jos jokainen ammattiauttaja suomessa niin viranomainen kuin kuka tahansa näitten niin kutsuttujen syrjäytymisriskissä olevien nuorten parissa työskentelevä pääsisi sellaiseen työotteeseen että loisi luottamussuhteen nuoreen niin tulokset olisivat toisenlaisia

tämä on silloin koko yhteiskunnan läpäisevä systeemi tulevaisuudessa ja myös suomessa ja monissa muissa maissa koska tullaan varmasti vaatimaan sitä syrjimättömyyttä siltä osin

ja sitten jos tämä käsitys homo ja heteroseksuaalisen parisuhteen samanarvoisuudesta hyljätään niin silloinhan tulee välittömästi tämä vihamielinen leima ikään kuin olisi homoseksuaalisia kohtaan vihamielinen

uskon vieläkin siihen että määrätynlainen arvokasvattaminen rajojen osoittaminen on lapsille parempi vaihtoehto kuin vapaa kasvatus

itse en usko sellaiseen politiikkaan tai semmoisiin puheisiin että me puolustamme eurovaluuttaa yhdessä siten että me laitamme rahaa näiden mekanismien kautta oli se sitten ervvn tai evmn kautta saati että me kahdenvälisiä lainoja myönnämme valtioille jotka eivät niitä kykene maksamaan takaisin

lisäksi tämä köyhyyden syventyminen näkyy siinä että yksinasuvat ja tuensaajat erityisesti nuoret ovat pitkään tukien piirissä

me voimme osaltamme olla tukemassa nuoria emme vain täällä valiokunnassa pohtimalla näitä asioita mitkä ovat pielessä vaan myös palaan siihen antamalla resursseja ennalta ehkäisevän työn toteuttamiseen

arvoisa puhemies

suomen suorat saatavat ovat yli miljardi euroa joka on se kahdenvälinen laina kreikalle mutta sitten on näitä muita kanavia joiden kautta suomi on rahoittanut imfn kautta ja euroopan keskuspankin kautta sekä takaukset

tämä ei tarkoita sitä että minulla olisi jotain seksuaalivähemmistöjä vastaan mutta en minä lapselleni halua opettaa sitä että valitse näistä

suomessa on eun vähiten poliiseja

ja kun tämä havaintokin on täällä kirjassa tehty niin toivoisin että tässä eduskunnassa tulevaisuuttakin ajatellen suhtautuisimme myötämielisesti raha automaattiyhdistyksen toimintaan ja vastaavanlaisiin kolmannen sektorin tukijoihin

kaikesta tästä huolimatta suomi on euroopan turvallisimpia maita

muut maat varmasti tästä vielä todennäköisesti selviävät kypros on tosin kysymysmerkki mutta kreikasta me tiedämme jo nyt sen että emme me niitä rahoja sieltä takaisin tule saamaan

ei riitä selitys siitä että etelä euroopassa on huonompi tilanne kuin suomessa

tämä perusasiahan on tullut tänään jo muutaman kerran esille että kreikka alkujaankin jo aika lailla väärää totuutta antoi omasta taloudellisesta tilanteestaan jotta se saatiin eurokuntoon

etelä euroopassa ei vielä osata piilottaa nuorisoa erilaisiin kursseihin ja tilastoihin kuten jossain muussa maassa

kysynkin arvoisalta ministeriltä

olisiko mitenkään mahdollista lisätä harmaan talouden polii sien resursseja

tämän lisäksi kreikka on jatkuvasti ollut myöhässä lainaohjelmien edellyttämissä taloudellisissa uudistuksissa ja ei ole tähän saakka lupauksiaan pystynyt täyttämään

sinänsä siinä on paljon hyviä elementtejä mutta rehellisyyden nimissä täytyy tunnustaa jos jokin osio ei toimi ja tehdä korjaavat toimenpiteet pikaisesti

tämän tähden perussuomalaiset eivät haluaisi jatkaa tällaista hallituksen esityksen kaltaista lisäaikaa jota nyt kahden kuukauden osalta taas halutaan jatkaa

kreikkaahan ei olisi koskaan pitänyt hyväksyä euroon ja jos me oikeasti olisimme rehellisiä niin kreikan talouden kannalta olisi paras jos heidät päästettäisiin takaisin drakmaan ja annettaisiin heidän taloutensa nousta

perussuomalaiset ymmärtää sen että valtiolla on roolinsa euroopan unionissa ja teemme yhteistä politiikkaa mutta perussuomalaiset eivät ymmärrä sitä miksi me emme aja tiukemmin oman valtion etua ensisijaisesti

meillä on käyttöä niillekin rahoille mitkä tässä on nytten muille maille ja pankeille annettu ja takaukset päälle ja siinä mielessä tämä logiikka ei ole hyväksyttävää

arvoisa puhemies

kuten edustaja saarakkala puhui eivät perussuomalaiset ole mitenkään ruotsinkielisiä vastaan tai millään tavalla tätä ideaa vastaan vaan kysymys on siitä oikeanlaisesta suhteesta jota haetaan nyt keskustelussa

me uskomme että suomessa politiikka tulee muuttumaan siltä osin että me annamme muiden isojen maiden hoitaa näitä lainoja jatkossa sillä heillä on niin paljon enemmän menetettävää kuin meillä

lisäksi meillä on homeasunto ongelma

me tiedämme että pääsyynä kreikan kaltaisen valtion pelastamiseen oli pankit joilla oli valtavasti saatavia kreikasta

siinä mielessä meidän ei pidä näissä asioissa luulla etteivätkö muut suuret maat pelasta omia pankkejaan rahoittamalla vastaavissa kriisitilanteissa olevia valtioita ja ihan hyvällä omallatunnolla suomi voisi jatkossa niistä pidättäytyä

elikkä onhan se ruotsinkielisen väestön määrä putoamassa koska prosentuaalisesti laskettuna vantaalla on kaikkein vähiten ruotsinkielisiä kaikista suomen kaksikielisistä kunnista joten tämä muittenkielisten määrä lisääntyy ja tämän johdosta meidän täytyy rakenteellisesti valtiossa ruveta suuntaamaan palveluita myös muilla kielillä eikä asettaa niin tiukkoja kielivaatimuksia virkoihin

mikäli kasvukunnissa ei tehdä vuokratalojen rakentamista lisäävää politiikkaa ei vuokra ja omistusasuntoja saada riittävästi rakennettua

arvoisa herra puhemies

koska asuntosijoittaminen on usealle pitkäjänteinen lisäeläkkeen säästämismuoto tulisi yksityistä asuntosijoittamista kohdella tasapuolisesti esimerkiksi yhtenä säästämismuotona

edustajat pekonen sinnemäki pelkonen ja ehkä joku muukin nostivat esille tämän lapsen etu kysymyksen

aikaisemmin nostin esille sen asian että suomessa varsinkaan ei ole tehty kunnon tutkimuksia siitä miten lapsen kehityksen käy mikäli hän kasvaa isäisä tai äitiäiti perheessä isääiti perheen sijasta

kokonaan toinen asia on ne asuntosijoittajat jotka käyttävät toisen asunnottomuutta törkeästi hyväkseen

jos esimerkiksi minä vaimoni kanssa kuolisin auto onnettomuudessa ja jäisi sosiaaliviranomaisten päätettäväksi minne kolme pientä lasta sijoitettaisiin jos ei olisi sukulaisia ja muita niin minä en halua henkilökohtaisesti esimerkiksi semmoista tilannetta että minun lasteni huostaanottokeskustelussa toisella puolella pöytää mahdollisesti pohditaan homoparin adoptiomahdollisuutta ja heteroparin mahdollisuutta

valiokunta kiinnittää huomiota lisäksi siihen että puolustusvoimauudistus rahoitettiin pitkälti puolustusmateriaalihankintojen kustannuksella ja toiminnasta tinkimisellä

tai oikeastaan

arvoisa puhemies

onko tämänkaltainen epäeettinen asuntosijoittaminen tullut jäädäkseen koska asuntopula näyttää tulleen jäädäkseen

tässähän nyt on kysymys yhdestä samasta linjasta pohjoismaissa kun palestiinan asemaa tunnustetaan ja annetaan tämmöiset valtiolliset tunnusmerkit

valiokunta pitää erittäin ongelmallisena sitä että toimintamenoja joudutaan edelleen rahoittamaan uusien hankintojen kustannuksella

herääkin kysymys miksi erityisesti helsingin seudun kunnat suostuvat tämänkaltaiseen lainausmerkeissä kiristykseen ja maksavat vuosittain miljoonia euroja näin kalliita vuokria vieläpä ilman kilpailutusta

sinänsä täytyy kuitenkin muistaa että lähi idässä oleva kriisi on senlaatuinen jossa suomen tulee kulkea kieli keskellä suuta ja pyrkiä rakentavalla tavalla edesauttamaan rauhan säilymistä ja syntymistä

asunnottomuus on ongelma ja tähän yhtälöön ei myöskään sovi joidenkin kuntien politiikka myydään vuokra asunnot sijoittajille rahapulassa

ihmettelenkin miksi laitoitte myös tällaisen mahdollisuuden tähän lakialoitteeseen vaikka itse täällä puhutte samanaikaisesti että ruotsissa ei ole saatu yhtään lasta adoptoitua tämän lainsäädännön kautta

nyt kun me tällä tavalla olemme tämän valtion aseman ikään kuin tunnustaneet kuten myös hallituksen esityksessä sanotaan että tällä on tarkoitus myös rohkaista sen valtion syntymiseen niin me osaltamme myös määrittelemme nyt linjaa lähi itään sitä että israelin tulee hyväksyä palestiina itsenäisenä valtiona

huovinen ei ole enää paikalla mutta hän nosti kolme asiaa täällä kuten sen että lapselle perhe ei perheelle lapsi